olen tarkastellut uudistusta tässä vaiheessa lähinnä maakuntien liittojen näkökulmasta ja haluan tuoda esiin muutamia seikkoja

maakuntien liittojen roolin ja aseman vahvistaminen ja lisääminen aluekehitystyössä samoin kuin maakuntien liittojen ja valtion aluehallinnon yhteistyön edistäminen tukevat aluehallinnon tehokkuutta ja tuloksellisuutta ja antavat mahdollisuuden asiakas ja tarvelähtöisemmälle toiminnalle

maakuntien liittojen roolin vahvistaminen on perusteltua myös siksi että niiden päätöksenteko perustuu kansanvaltaan ja alueiden asukkaiden tahdon kuulemiseen

on erinomaisen hyvä että tämän esityksen myötä kabotaasiliikenteeseen saadaan nyt vihdoin jonkinlainen rajaus myös meillä suomessa ja on hyvä että kuljetusalan toiveita ja näkemyksiä on kuultu

uudistus on kuitenkin jäämässä toivottua suppeammaksi ja muun muassa maakunnan liiton rooli ja tehtävät aluehallinnon ohjauksessa sekä ohjauksessa käytettävien asiakirjojen merkitys ja velvoittavuus kaipaavat selkeyttämistä

myös maakuntien liittojen määrää olisi ollut tarpeen tarkastella jotta niiden rooli aluekehittämistyötä kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena aidosti vahvistuisi

koska asia on nyt niin akuutti niin olisi todella hyvä ja suotavaa että lain valiokuntakäsittelyn yhteydessä lisärajauksien mahdollisuuksia edelleen tarkoin selvitetään ja harkitaan

metropolipolitiikan tämän kauden merkittävimmät saavutukset lienevät että tämän alueen erityisasema on ymmärretty ja että tämä metropolihahmo ja metropolin laajuus alkavat pikkuhiljaa saada muotonsa

ministeri kiviniemi on täällä useaan otteeseen keskustelun aikana vedonnut siihen ettei kuulemisissa esitetty minkäänlaisia yhdistämistarpeita

tämä esityksessä ongelmalliseksi koettu kotimaan rahtikirja ei voi olla kynnyskysymys koska jonkinlainen valvontadokumentti viimeistään eu asetuksen voimaantulon myötä on luotava

hieman kummastuttaa kun luen uudenmaan liiton lausuntoa jossa muun muassa todetaan että ainakin pitkän aikavälin tavoitteeksi olisi tarkoituksenmukaista asettaa maakuntien yhdistäminen väestöpohjiltaan riittävän suuriksi

ehkä voi olla niin kuten ministeri totesi että tiettyä pragmaattisuutta pitää toteuttaa metropolin määritelmässä nyt ja jatkossa mutta varmasti tulee painetta myös sen metropolialueen ja hallinnon tarkempaan määrittelyyn viimeistään tulevalla hallituskaudella

pulliainen totesi että näitä vaikutuksia ei tule liioitella mutta kyllä nämä vaikutukset ovat merkittäviä sekä kuluttajalle että myöskin yhteiskunnalle

aihe on todellakin sen verran innoittava että tämä pönttöön puhumisen epidemia alkaa levitä

arvoisa puhemies

tosiaan elämme byrokratian ja kieltojen suomessa ja olisi syytä siirtyä kohti aikaa jolloin joustavammin voitaisiin huomioida erilaisia tilanteita ja käytäntöjä ja uskon edustaja kaikkosen tavoin siihen että paikallisia toimijoita ja tilaisuuksien järjestäjiä kannattaa kuulla ja heillä on paras taito arvioida sitä miten alkoholijuomat sopivat erilaisiin tilaisuuksiin

maakuntien liittojen tehtävä olisi jatkossa osallistua aluehallinnon viranomaisten strategiseen ohjaukseen mutta tämä tarkoittaisi vain maakuntaohjelmien ja toteuttamissuunnitelmien huomioimista

mantraksi on noussut jo tämä mal maankäyttö asuminen ja liikenne mutta ei pidä unohtaa elinkeinoelämää koulutusta työvoiman saantia ja ympäristöasioita muun muassa

turvallisuus ja turvallisuudentunne ovat todella keskeisimpiä asioita joista yhteiskunnan on huolehdittava

jos tässä keskustelussa jotain hyvää on niin se on varmastikin se että olemme kaikki yksimielisiä siitä että muutos on tarpeen

esityksen mukaan päätökset nimittäin tehtäisiin ministeriöiden keskinäisissä neuvotteluissa kuulematta maakuntien liittoja ja liiton kannan huomioon ottaminen jäisi vain päättävien elinten harkinnan varaan

ja jotta nämä kiitokset eivät tässäkään erässä hyytyisi niin omalta osaltani yhdyn ministeriin kohdistuneisiin kiitoksiin ja kannustan edelleen työssä sekä palautussopimusten että näiden maatamme koskevien vetovoimatekijöiden osalta

näistä erilaisista lähestymistavoista ja malleista on hyvä keskustella maistuuko tuo pekkarisen tarjoama muun maan mansikka paremmalle kuin oman maan mustikka

kuten jo debattiosuudessakin toin esiin uudet tehtävät maakuntien liitoille ovat perusteltuja mutta niillä on eittämättä vaikutuksia myös kustannuksiin ja se on seikka joka on tärkeää huomioida jotta kustannukset eivät hallituksemme hyvän linjan vastaisesti valu jäsenkuntien maksuosuuksiin

hieman ymmälleni jäin siitä että kun pekkarinen puhui tunteella ja lämmöllä näistä maakunnista niin onko teidän mallissanne siis ensin peruskunta sen jälkeen tämä monitoimikuntayhtymä ja sen jälkeen vielä maakunta

ehkä hieman ylenkatsovasti ministeri totesi

joku liitto joku paperi uudenmaan liitosta ja maakuntasuunnitelmasta

edustaja soini te penäsitte pääministeriltä kunniallisuutta mutta onko tämä teidän mallinne nostetaan kädet pystyyn suomalainen kunniallinen tapa ratkaista asioita ja ongelmia

kyseessä on kuitenkin joku ja joku paperi jonka asemasta säädetään alueiden kehittämislaissa ja maankäyttö ja rakennuslaissa joiden uskon olevan arvoisalle ministerille kovinkin tuttuja

esitys sinänsä on saanut kritiikkiä myös siitä että se on monitulkintainen ja sisältää kokonaan ilman tulkintaa jääviä ilmaisuja ja että se on kirjoitettu monimutkaisesti ja epäselvästi

kysyisinkin nyt

perussuomalaisten retorisesta myrskypilvestä ropisi kyllä päällemme siat säkissä ja pallot jalassa ja laput silmillä ja tuli sieltä lopulta se pihtiputaan mummokin

nämä ovat seikkoja joihin on varmasti syytä sisällön ohella myös jatkokäsittelyssä kiinnittää huomiota jotta tämän hyvän uudistuksen tulkinnoissa ja käytännön soveltamisissa ei jouduta ongelmiin

maakuntasuunnitelma ja ohjelma ovat asiakirjoja jotka velvoittavat ja sitovat kaikkia omistajakuntia myös helsinkiä tämän alueen kehittämisessä

te olette valinneet tämän eurokriisin viikunanlehdeksenne ja nyt haluatte seitsemännen kerran käydä täällä salissa tätä samaa vastuun pakoilu keskustelua

ensimmäinen epäkohta tämän lain osalta liittyy ravintolapalveluiden asemaan jonka osalta on toivottavaa että eu neuvotteluissa hallitus saa tavoitteensa läpi ja ruuan arvonlisävero voitaisiin direktiivimuutoksen myötä alentaa myös ravintolapalveluissa

mutta mihin jäi se pihvi mihin jäi se jytky

miten te pelastaisitte suomen ja suomalaiset tässä tilanteessa

näillä säädöksillä siis varsin hyvin voidaan jo nykyisin säädöksin ilman tätä alkoholilain pykälää hoitaa tilanne niin että ongelmista päästään eroon tai että nauttiminen voidaan rajata

toinen suuri kysymys tämän lain osalta on siirtyykö kevennys aidosti hintoihin

on toivottavaa että esitykseen liitetty seuranta todella tuottaa tulosta ja esityksellä oletetut mittavat ja merkittävät talousvaikutukset myös toteutuvat

seutuhallintoselvityksistä tai meneillään olevista kuntaliitosselvityksistä ei vielä tiedetä mutta yksi asia on selvää nimittäin maakuntien liitot alueella yhdistyvät vuodenvaihteessa

myöskin palvelusajan hyödyllisyys on monilla ollut liian helppo kyseenalaistaa joko tällä työurakortilla tai sitten miten te totesittekaan en ihan tarkkaan saanut sitä ylös mutta suunnilleen näin että aikaa voisi käyttää hyödyllisemminkin vaikkapa opiskeluun

on myös esiintynyt tahtotila poistaa helsingille asetettu äänivalta ja maksuosuusleikkuri mikä on ollut tähän asti helsingin ehto ja kynnyskysymys siinä että maakunnan liiton kanssa ei ole haluttu niin tiivistä yhteistyötä tehdä

tässä todetaan niin että poliisi voi milloin yleinen järjestyksen ylläpitäminen niin vaatii kieltää alkoholijuomien nauttimisen julkisella paikalla ja tämä olisi ihan hyvä säilyttääkin siinä alkoholilain yhteydessä jolloin siinä olisi viittaus suoraan näihin järjestämislakiin ja kokoontumislakiin

tämä selonteko lupaa toimia puolustustahdon turvaamiseen ja olisin nyt kysynyt puolustusministeriltä onko tiedossa jo jotain konkreettista esitystä näistä keinoista

nyt toteutamme juuri parhaillaan maakuntakaavan rakennemalliarviointia ja sen yhteydessä on kuultu että maakuntakaavalta toivottaisiin osin yleiskaavatasoisempaa tarkastelua

meillähän on ollut aika yleisestikin keskustelua varsinkin edellisten vaalien alla siitä että nyt on aika normien purulle ja jonkun verran käytettiin semmoista sanontaakin että yhtä uutta normia vastaan pitäisi tällä kaudella purkaa kaksi vanhaa ja tässä nyt olisi erittäin hyvä normi purettavaksi tämä alkoholilain pykälä

näiden lisäksi on aluehallintolain muutoksen myötä maakuntaliitolle tullut entistä vahvempi rooli alueen ennakoinnissa sekä koulutuksen että työvoiman osalta

puheessaan korokkeelta hän leimasi veronkevennykset väärän suuntaisiksi toimiksi mutta äsken puolustitte niitä ja kyllä veronkevennykset ovat tarpeen ja lisäävät taloudellista aktiviteettia tässä tilanteessa sekä työveron kevennys eläketulon veronkevennys kotitalousvähennyksen korottaminen että muut toimenpiteet ovat erittäin tarpeellisia

kuten edustaja juhantalo totesi asia on muutoinkin ajankohtainen ja oli ilahduttavaa kuulla edustaja juhantalon näkemys siitä että myös keskustalla on halukkuutta nostaa vähittäiskaupoissa myytävien juomien vahvuusrajaa ja kuten hän totesi tämä muutos todellakin helpottaisi pienpanimotuotteiden jakelua ja kotimaisten tuottajien asemaa ja kotimainen kauppa voisi näin ollen paremmin kilpailla matkustajatuontia vastaan

käytännössähän kuitenkin koko alueen kehittäminen tapahtuu pitkälti liikenneväylien ja reittien pohjalta jolloin olisi järkevää ja osittain myöskin päällekkäisen työn poistamista se että tämä suunnittelutyö toteutettaisiin yhdessä paikassa

tässä on tullut hyviä näkökulmia esiin joskin ehkä hieman tietynlaista skeptisyyttä sitä kohtaan mikä on eri puolueiden näkemys näihin asioihin

itse olen sitä mieltä että vahvuusrajan nostaminen esimerkiksi vahvojen oluiden tasolle olisi hyvä alku

mutta mitä ed

laxell ja ed

sehän ei perinteisesti kuulu millään tavoin maakuntatyöhön mutta kun kerran yhden pöydän ääressä ollaan niin miksei sitäkin voisi ajatella että siihen suuntaan mennään

pulliainen esittivät että tätä vähennysrepertoaaria ja koko vähennysprosessia selvitettäisiin seuraavien hallitusneuvottelujen yhteydessä ja että nämä hienosäätönäkökulmat otetaan huomioon ovat varmasti kannatettavia ajatuksia ja ehkä tuovat sitten myös ed

maakunnalla on myös aluetta demokraattisella tavalla edustava hallinto jota voitaisiin edelleen skarpata parantamalla alueellista edustavuutta jakamalla alue esimerkiksi itä länsi keski uuteenmaahan ja pääkaupunkiseutuun

rajamäen hämmästelyyn vastauksia

sen ehkä itse haluaisin vielä todeta että tätä korjaustoimintaa harjoittavia yrittäjiä meillä on yhä vähenevässä määrin

arvoisa puhemies

monet heistä ovat sukupolvenvaihdoksen edessä

koko tämän käsityöläisperinteen ja käsityöalan yritysten säilymisen kannalta on tärkeää että voimme myös tukea tämän alan yrityksiä ja niiden menestystä jat kossa

täällä on myös perusteltu tätä välikysymystä sillä että se on hyvä keino aikaansaada keskustelua mutta kyllä tässä on tänään käynyt ilmi että välikysymys on ollut myös hyvä keino oikaista näitä virheellisiä käsityksiä joita esimerkiksi tässä välikysymyksen osalta on esitetty

mää havin tulkintaa siis muuttunut niin että se voidaan avata yleisölle mutta siinä on edelleen mainontaan ja epäsuoraan mainontaan liittyviä ongelmia liittyen siihen että siellä ei voida pitää näytillä mitään näitä pulloja tai tuotepakkauksia jotka liittyvät alkoholiin

silloin todennäköisesti se tuo se tavoite mikä se tehtävä mikä tämän tyyppisellä liitolla on ei toteudu

terveydenhuolto erityisesti perusterveydenhuolto on kuitenkin ollut vahvasti osa paras hanketta ja on luontainen jatkumo että tällä saralla jatketaan systemaattista työtä viivyttelemättä

arvoisa puhemies

tarkoitushan on siis poistaa raja aidat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä ja tämä mahdollistaisi sen että terveyskeskuksiin saataisiin myös erikoissairaanhoidon osaamista

tämän lain tavoite päihteettömyyden tukemisesta ja siihen kannustamisesta on erinomainen asia ja toivottavasti todellakin tällä uudistuksella päästään siihen että uusintarikosten määrä päihteiden vuoksi vähenee

tässä hallituksen vastauksessa on alleviivattu sitä että painopiste on nyt poliisin operatiivisen toiminnan vahvistamisessa ja myös poliisin toimintaa tukevia uudistuksia on aika paljon vireillä

elintarviketurvallisuus on tärkeää ja budjetissa luvataan toimia alkuperää ja tuotantotapoja koskevan tiedon lisäämiseksi

mielestäni tämäkin on asia joka voitaisiin tässä yhteydessä vaikkapa nyt lainsäädännöllä muuttaa niin että viinamuseon osalta voitaisiin tämmöiset poikkeukset sallia

tämä on ollut kyllä todella selkeyttävä ja toivottavasti myös pelkoja hälventävä keskustelu

toisaalta on myös pelko siitä että jos näitä tahtotiloja ei nyt ennen seuraavia hallitusneuvotteluja esitetä eikä löydy malleja niin malli tulee annettuna

se on hyvä

lisäksi haluaisin kun keskustellaan aiesopimusmenettelystä vielä yhtyä ihmettelyihin siitä miten tämä ministerin esiin ottama metropolihallintomalli sopii yhteen tässä selonteossa esitettyjen aiesopimusmenettelymallien kanssa

toisaalta viime viikolla vietettiin hävikkiviikkoa ja siinä yhteydessä nousivat esiin säädökset koskien muun muassa viimeisiä käyttöpäiviä ja tähderuokien myyntiä tai uudelleenkäyttöä ja niin edelleen

se mistä vielä ehkä haluaisin kantaa huolta on tämä jo aikaisemmin mainittu muotomääräysasia joka aiheuttaa monenlaista byrokratiaa sinne poliisin arkeen

tässä on erittäin hyviä seikkoja ja monta asiaa jo valjennutkin mutta yksi seikka joka itselleni tässä pisti silmään oli tämä että kun ehdotuksen mukaan on näistä ei tahallisesti aiheutetuista vahingoista suoritettava korvaus niin miten on pohdittu tätä tahallisuutta

suurin piirtein selvenivät kaikki kysymykset jotka edelliselläkin keskustelukierroksella on käyty läpi mutta itseäni jäi askarruttamaan kun näistä taloyhtiön yhteisötilaajista edellisellä kerralla myös esitettiin paljon pelkoja

jos ministeri vielä ehtii vastata niin olisin kysynyt

onko ministeriössä pohdittu keinoja joilla terveen järjen ja maalaisjärjen käyttöä voitaisiin lisätä näissä asioissa ja hävikkiä vähentää turvallisilla keinoilla

sasi muistaakseni totesi että näitä ei tällä hetkellä ole juurikaan olemassa ja hän ei ainakaan tiennyt että näitä tämän tyyppisiä tilaajia olisi ollut lainkaan olemassa

kuinka voidaan välttää se että näissä tapauksissa jollain tavalla tämä tahallisuus tai tahattomuus olisi epäselvä

kaikista järkevintä on toimia siltä pohjalta mikä nyt on jo olemassa oleva lakisääteinen maakuntaliiton alue

aika loppuu mutta ehkä palaan pönttöön vielä muissa asioissa

vaikka nyt vihanhallintaa ja muuta näihin hoitojaksoihin liittyy niin varmaankin voi olla myös turhautuneisuutta ja ehkä jonkun verran vain

arvoisa puhemies

hallituksen toimet sekä elvytyksen että työttömyyden hoidon osalta ovat olleet erittäin oikea aikaisia eikä voi kuin hämmästellä näitä opposition väitteitä ja moitteita siitä että ajoituksessa olisi menty pieleen

gustafssonin näkemys siitä

te vähättelette hallituksen rakennus ja väyläinvestointien määrää ja siteerasitte tuota akateemista tutkimusta joka teillä on ollut siellä mukana

ymmärsinkö oikein että investoinneilla olisi teidän mukaanne kaksinkolminkertainen vaikutus siihen summaan nähden

kun tässä nyt on puhdistettu ilmaa ja osittain vähän pesty käsiä ja oiottu väärinkäsityksiä niin itse olen hieman harmissani kuitenkin siitä että keskusta on onnistunut uskottelemaan itselleen tässä että teidän kuntauudistusmallinne olisi perustunut aikaisemmin ja nyt vapaaehtoisuuteen tänään on useaan kertaan kuultu että tämä ei pidä paikkaansa

keskusta on aikaisemmin ollut toteuttamassa kaikkia pakkoliitoksia ja nyt tämä teidän maakuntakotikunta mallinne ei sekään näytä perustuvan vapaaehtoisuuteen

mutta varsinaisesti olisin vielä halunnut kysyä tästä kun välikysymysinfossa esititte tämän mallinne irtisanomissuojan laajentamisesta että se koskisi myös sote uudistusta ja kuitenkin aikaisemmin puheenjohtajanne sipilä on ollut sitä mieltä että nykyinenkin irtisanomissuoja on huonosti perusteltu ja toisaalta tiilikainen on esittänyt että suoja ajan sijaan olisi tämmöinen eropakettiratkaisu

arvoisa puhemies

itse olen allekirjoittanut tämän aloitteen ja toivon todella että tämä saa myönteisen suhtautumisen valiokuntakäsittelyssä

itse olen myös sitä mieltä että me olemme nyt saaneet kansalaisaloitteesta hyvinkin toimivan ja keskustelua herättävän tavan käydä keskustelua myös täällä eduskunnassa ja toivon että myös siihen verrattuna nämä eduskunnan aloitteet otetaan tosissaan ja vaikka sitten tuotaisiin uudestaan tänne käsittelyyn

terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen on tärkeää ja joskus toki tarvitaan porkkanan lisäksi myös keppiä

miksi täysikäisille on annettu oikeus itse valita osallistuvatko he liikuntaan vai eivät onko sitten syynä ollut opintojen jouduttaminen tai täysikäisen oman vastuun korostaminen

suomen pitää olla maa jossa kenenkään ei pidä elääkseen kerjätä ja se on ihan fakta

itse koen että tässä on kuten edustaja rajamäki tuossa edellä totesi mahdollisuus siihen että kerjäläisyyteen liittyy suomessa myös ihmiskauppaa hyväksikäyttöä

olisi ehkä hyvä että jatkossa kun tätä aloitetta harkitaan mietitään vielä onko täysikäisten osalta laki oikea keino ohjata terveellisiin elämäntapoihin

totta kai hätä on suuri mutta miten se ylipäätään tapahtuu että tänne niin paljon ihmisiä tulee

koen että tässä on paljon organisoitua

itse kun olen asemilla tehnyt vaalityötä havaitsin myös silloin kun puhuttiin siitä että kerjäämisen sijaan voitaisiin turvautua tämmöiseen katusoittoon että yhtäkkiä kaikilla näillä romaneilla olikin haitari mukana osasivat he sitten soittaa tai ei mutta sitä haitaria vedeltiin edestakaisin ja tuntui että siinäkin se systemaattisuus organisoituminen näkyi

viitanen epäili hallituksen vastuullisuutta mutta syyttä sillä hallitus on todellakin tehnyt vastuullisia valintoja jotka ovat tukeneet työllisyyttä ja hyvinvointia